toinen näkökulma liittyy riskienhallintaan joka on noussut myös tarkastusviraston kertomuksessa eteen

niin kauan kuin ehdokas ei ole millään jäsenyydellä tai muulla tavoin mukana yhdistyksen toiminnassa ehdokkaalla ei ole minkäänlaista juridista vastuuta ja puheenvuorossani pyrin juuri tätä juridista vastuuta peräänkuuluttamaan jotta myös ehdokas pystyy kantamaan vastuun tukiyhdistyksensä toiminnasta juridisessa mielessä

oletetaan tilanne jossa isot maat kuten saksa ja samaan aikaan meidän kuralla olevat maamme kaikki lähtevät leikkaamaan ja suomi jossa meillä on kohtuullisen hyvä tilanne

osa vanhuksista saattaa esimerkiksi joinakin öinä tarvita voimakasta kipulääkettä

tilinpäätöskertomuksessa ei ole arvioitu valtion riskien kannalta näitä meidän velkojamme ja vastuitamme mitä se tarkoittaisi

se on tosiasia joka kertoo sen että kysymys on hyvin pientä rahasummaa saavista kotitalouksista jotka ovat joutuneet toimeentulotuen varaan

se johtaa täydelliseen kaaokseen ja lamaan

toivon että euroopassa otetaan vakavasti tämmöinen roadmappaus missä järjestyksessä kukin maa lähtee sopeuttamaan omaa toimintaansa jotta syvä lama euroopassa vältetään

esityksessä pystytään riippuvuutta toimeentulotuesta vähentämään ja siten vahvistamaan ensisijaisia etuuksia toissijaisten etuuksien sijaan

tämä on tosiasia jolle emme voi kääntää selkäämme

edustaja puumala totesi että kaikilla tulee olla mahdollisuus kykyjensä mukaiseen oppimiseen

kiitokset vielä valtion tarkastusvirastolle hyvästä tarkastustyöstä ja jälleen oikeiden asioiden nostamisesta eduskunnan keskustelun alle

ei ole pelkästään se että me pääsemme sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen vaan yhtä lailla on kysymys siitä millä tavalla meidän opetus muuttuu sitä edeltävinä vuosina millä tavalla siellä hyödynnetään osana opetusta digitaalisia välineitä

samaan aikaan hän totesi että jokaisen pitäisi mennä lähikouluun

lapsilla on erilaisia taitoja ja kykyjä ja kiinnostuksen kohteita

ei tarvitse olla sen kummempia ennustajan taitoja nähdäkseen että yritysten loppuvuoden tuloskehitys heikkenee ja näin myös yhteisöverotulot pienentyvät

lopputuloksena voi todeta että tämä malli tarjoaa paljon mahdollisuuksia

esimiehen rooli on tässä ratkaiseva miten hän kannustaa omia alaisiaan etsimään uusia vaikuttavampia hoitotapoja työtapoja joilla potilaat saadaan pysymään terveinä tai parantumaan nopeasti ilman mutkia

tässä kohdin se jopa tarkoittaa sitä että meillä voi olla tulevaisuudessa lukioissa yhä enemmän massaopintokurssejakin joita tarjotaan valtakunnallisesti

asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen

keskustalla taitaa olla aikeita romuttaa meidän monipuolinen koulujärjestelmämme jossa lapsilla on mahdollisuus vahvistaa omia taitojansa

niitä pystyisi missä tahansa meidän maamme kolkassa opiskelemaan ja sitten olisivat lähiopetusjaksot siellä yhdessä muiden kanssa tehtävänä

lainsäätäjinä me voimme antaa paikallistasolle mahdollisuuksia organisoida työ järkevämmin

ollaan kyllä aika ison uudistuksen edessä ja on hyvä että hallitus on tunnistanut tämän ja meillä on siltä osin kärkihankekin paikallaan

ajattelin kuitenkin paneutua vähän toisesta näkökulmasta lakiesitykseen

toinen kysymys on julkisen talouden kestävyys ja kustannusnousun hillitseminen

hyvä merkki on siinä kulutuksen kannalta että meidän inflaatiokehityksemme alkaa hiljentyä ja siltä osin myöskin auttaa ostovoiman kehittymisessä

hallituksen esitys antaa kelalle oikeuden luovuttaa rintamalisää saavien henkilöiden tiedot kunnille

lisäksi näissä tuloluokissa voidaan olettaa että käytännössä kaikki lisäraha mikä tulee myös menee kulutukseen ja sitä kautta palautuu valtiollekin välillisen verotuksen kautta

tältä osin toivonkin erityistä huomiota kiinnitettävän näihin kustannusriskeihin ja niiden välttämiseen

minun mielestäni tässä on pohdinnan paikka onko varmasti tehty täysin oikeita päätöksiä seuraavia vuosia ajatellen ja mitä voidaan tehdä lisää

sujuvinta olisi jos potilasarkistosta jatkossa saisi suoraan lääkärintodistukset mutta valitettavasti kela ei voi saada kanta arkistosta lääkärintodistuksia vaikka kysymys on kelan antamista etuuksista pykälät sen estävät

ensinnäkin pienen yrityksen ongelmatiikka liittyy lähinnä siihen että kun ensimmäinen työntekijä palkataan tulevat eteen työlainsäädäntö ja erinäköiset työsopimukset ja meillä on hyvin monipolviset ja monimutkaiset perusteet siellä eli meillä pitäisi luoda joustoa ennen kaikkea sille puolelle

tähänkin tarvitaan kor jaus

mutta se mikä oikeastaan on selkeämpi ongelma on se mistä saada rahoitusta ja siinä kun on vähän rahaa niin ne maksettavat ennakkoverot ennen kuin edes tulosta on tehty aiheuttavat tietenkin sen että sitä rahaa ei sitten voi käyttää siihen liiketoiminnan pyörittämiseen

meidän tulee mahdollistaa kelalle mahdollisuudet saada etuuspäätösten yhteydessä lääkärintodistukset kanta arkistosta

sen tähden minä kannatan apteekkien olemassaoloa todella lämpimästi eri puolilla että siihen liittyy sitten aina se lääkeneuvonta ja me voimme silläkin niitä kustannuksia vähentää ja ennen kaikkea väärien lääkkeiden käyttöä ja aivan niin kuin edustaja jalonen peräänkuulutti ettei käytettäisi turhia lääkkeitä

arvoisa puhemies

toinen asia jonka nostaisin esille on se että kommandiittiyhtiössä pystytään tekemään toimintavaraus mutta siinä vaiheessa kun muutetaan esimerkiksi osakeyhtiöksi joka on selkeästi parempi toimintamuoto jossa pidetään perheen ja yrityksen varat erillään niin osakeyhtiössä toimintavarauksen tekeminen ei ole mahdollista ja mielestäni kannattaisi pohtia pitäisikö toimintavaraus ottaa esimerkiksi osakeyhtiöissäkin käyttöön jotta pystytään sitä kasvua rahoittamaan eikä makseta verottajalle yhteisöveroa

voi sanoa että tiedon sujuva siirto jos pääsisimme siihen joku päivä jos murtaisimme nykyisen tietosuojan pykäliä murtamalla säästäisi kansalaisten aikaa ja toisi myös yhteiskunnalle euromääräisiä säästöjä

käsillä oleva laki herättää paljon pohdintaa ja myös ristiriitaisia ajatuksia joita joudumme varmaan paljon pohtimaan myös lakivaliokunnan käsittelyssä

sitten täällä mäkisalo ropponen otti puheeksi tämän miten apteekkeja voitaisiin hyödyntää kaiken kaikkiaan tässä terveyspalvelujen kehittämisessä

ne ovat tosiasioita jotka kertovat siitä että toivottavasti meillä on toimeentulotukiluukulla vähemmän avun tarvitsijoita myös tulevaisuudessa

kyllähän apteekit ovat terveydenhuoltoa ja se on itse asiassa vasta viime aikoina kirkastettu lainsäädännössäkin että ne ovat osa terveydenhuollon palveluja

valtiomme ei myöskään ole ylijäämäinen vaan alijäämäinen ja kaikki rahat me otamme sieltä lainamarkkinoilta eli kaikki raha joka evmään laitetaan on lainamarkkinoilta otettua

tässä lakiesityksessä todetaan että tässä tulee saada riittävän iso joukko jotta pystytään tekemään järkevä järjestelmä

kun apteekkeja on aika hyvä verkosto niin niiden hyödyntäminen nimenomaan tällaisten matalan kynnysten terveyspalvelujen järjestämisessä on kyllä erittäin kannatettavaa

tältä osin jää miettimään sitä että ruotsissa on todettu että joka viides vankeuteen tuomittava soveltuisi valvontarangaistuksen suorittajaksi

kysymyshän on ennen kaikkea valtioiden omistamasta pankista

sitähän tässä nyt pohditaan

onko mahdollista että ekp lainaisi varat tänne evmään

mutta keitä nämä henkilöt suomessa ovat

toinen liittyy lääkehoidon kustannusten rajanvetoon ja siellä olevaan osaoptimointiin jossa potilasta pallotellaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja sitten kelan korvaamien lääkkeiden välillä ja jossa saatetaan tehdä ratkaisu potilaan kannalta niin että ei annetakaan siellä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa piikkiä vaan laitetaan potilas hakemaan se apteekista ja silloin mennään kelan korvausjärjestelmien puolelle

elikkä he rupeavat juuri pohtimaan sitä mitä se tarkoittaa osana tätä palvelurakenneuudistusta ja miten voitaisiin hyödyntää tällaisissa matalan kynnyksen palveluissa myös apteekkeja

kehysmenettely on ehdottomasti tarpeen hallitun talouden näkökulmasta

pohdin tässä kun ed

sirnö nosti esille meidän budjetin yhtenä tärkeimpänä työkaluna että itse asiassa meidän pitäisi nostaa kehys eduskunnan tärkeimmäksi työkaluksi jolla me linjaamme niitä tulevia ratkaisuja myös budjettia ajatellen

haluan vain sen tuoda esille että tässä pitää kyllä muistaa se lakisäännös että sama henkilö ei voi määrätä ja myydä lääkettä ja siitä syystä pitää tarkkaan miettiä mikä on se palvelu mitä siellä voidaan järjestää

asenteet asenteet meissä päättäjissä asenteet perheissä se on varmasti vastaus että tiukempaa otetta perheissä mutta yhtä lailla se vaatii asennemuutosta meissä päättäjissä

jos ihmisellä on päihdeongelma onko paras tapa että ihminen on siinä omassa kodissansa vai onko parempi että hän olisi hoitolaitoksessa

akaan penttilä otti jälleen kerran nämä tietojärjestelmät esille ja ottaisin tässä yhden konkreettisen esimerkin jossa me voimme vielä jotain tehdä

tässä on myös meidän eduskunnan työhön seuraavaa hallitusta muodostettaessa paikka miettiä miten me muutamme meidän ajattelumme suuntaa kohti pitkätähtäimisempää päätöksentekoa kuin sitä että vain katsomme yhden vuoden näkökulmia

tällä hetkellä meillä saattaa olla niin että potilas on vaikka lonkkansa rikkonut ja sitten on päässyt leikkaukseen ja hänen pitäisi päästä kuntoutukseen ja kuntoutuksessa lääkäri sanoo että kuntoutusta tarvitaan mutta sitten kelan puolella voi tullakin vastaus että ei tarvitakaan

mutta kun menee kysymään vaikka sairaalalääkäriltä miltä se tuntuu että tulee tämmöinen hieno uusi sähköinen reseptin kirjoittamismahdollisuus niin vastaus on että jälleen on uudet tunnussanat

sitten on tietenkin pohdinta mitä meillä tällä hetkellä tapahtuu jotta nämä kaksi pontta ja osaoptimoinnit tässä järjestelmässä voitaisiin ratkaista

arvoisa herra puhemies

hyvin harvalla taitaa tässä joukossa olla kun katsoo tätä joukkoa jota tässä on kuvattu se vakituinen työpaikka saati opiskelupaikka jolloin tietenkin tulee pohdinnaksi miten työpaikka tai opiskelupaikka järjestetään

siltä osin meillä valtiovarojen käsittelyyn jää aika paljon pohdinnan paikkoja esimerkiksi siitä miltä osin eduskunta jatkossa käsittelee tasetta ja missä muodossa

tässä on ihan pohdittava millä tavalla me voimme luoda järjestelmän jossa minä kirjaudun sisään ja jossa saman tien avautuvat ne järjestelmät joita minä käytän eikä niin että jokainen joutuu avaamaan uudelleen ja uudelleen sen oman ohjelmansa

eli tämä vaatii meiltä aika paljon pohdintaa ja läpikäyntiä siitä minkälainen kohdejoukko on

arvoisa puhemies

tässä jos meillä on isommat järjestämisalueet terveydenhuollossa niin silloinhan se mahdollistaa myös kelan nykyisiä rahoituksia siirtämistä sinne lähemmäksi kuntalaisia ja näin myös niiden osaoptimointien poistamista

valitettava tosiasia on että henkilö jolla on geeneissä alkoholismi on varmasti erittäin vaikutuksille altis mainonnan näkökulmasta

kun ajatellaan pelkästään tätä puoluerahoituksen läpikäyntiä jos se olisi nyt tehty hyvinkin kiireellä niin en tiedä minkälainen lopputulos siitä olisi syntynyt

useimmat heistä itse asiassa todennäköisesti ovat syyllistyneet kaikkiin näihin kolmeen rikollisuusmuotoon koska pääosa kahdeksan kuukauden rangaistusajan sisällä olevista on hyvin vakavan rikoksen tehneitä

siltä osin toiveet ovat tänne meidän uudistustemme puolelle

kun täällä on puhuttu näistä kahvikupeista ja tarkkarajaisuudesta kohtuullisen yksinkertaisissa kysymyksissä niin veikkaanpa että kun lähdetään käymään puoluerahoitusta läpi niin siellä tulee olemaan huomattavasti suuremmat haasteet kun lähdetään tunnistamaan ja tekemään niitä pelisääntöjä

eli tältä osin meillä on hyvin paljon syytäkin pohtia tämän rangaistusmuodon soveltuvuutta ja niitä tapauksia ja myös rajauksia

olen edustaja tolppasen kanssa prikulleen samaa mieltä että meillä on ihan turhaan olemassa erilaista verolainsäädäntöä kommandiittiyhtiössä ja osakeyhtiössä

tässä kohdin meillä on erittäin merkittäviä mahdollisuuksia tehdä aivan uudenlaisia ratkaisuja

tavallisen ihmisen näkökulmasta mietin tässä lastenkasvatusta on kysymys se että jos rikollistielle lähtee miten valvontarangaistus koetaan rangaistuksena ja miten me viestimme siitä

siltä osin meillä on kyllä huomattava petraamisen paikka

toisaalta näitä kahta yhtiötä kun lähtee perustamaan ne ovat kummatkin yhtä helppoja tänä päivänä ja osakeyhtiönkin pääoma on laskettu ihan inhimilliselle rajalle

toivottavasti seuraavaan hallitusohjelmaan saadaan myös näkyviin valtiontalouden pitkän aikajänteen hallinta ja näen myös siinä eduskunnan roolin vahvistamisen paikan

mutta toisaalta tavallisen yrittäjän näkökulmasta on selkeä virhe siinä että meillä näiden kahden välillä on näinkin suuria eroja verotuksen suhteen

kun lähtee katsomaan valvontarangaistuksen edellytyksiä todetaan että on noudatettava elämäntapaansa ja päivittäisiä toimintoja koskevia tiukkoja ehtoja sillä uhalla että ehtojen rikkomisesta joutuu takaisin vankilaan

ehkä tässä sanoisi sen maallikon kielellä niin että olet vankina omassa kodissasi ja sen työpaikan välillä koska tämä on hyvin rajoitettua mutta tavallinen ihminen ajattelee että nyt se kävelee siellä ilman pantaa vapaana ja käy baareissa ja kaupoissa ja muualla